arvoisa puhemies

siksi on hyvä että neuvotteluilla on vielä tilaa ja aikaa muuttaa näitä tällä hetkellä epäoikeudenmukaisiksi koettuja ratkaisuvaihtoehtoja

viesti virastoilta on samansuuntainen toimialaan katsomatta

vuodesta toiseen eduskunnan eri valiokunnat ovat talousarviolausunnoissaan ilmaisseet huolensa kehityksestä jossa yhä suurempi osa määrärahoista kohdistuu toimitiloihin

toisin sanoen seinät syövät toiminta ja henkilöstöresursseja

arvoisa puhemies

keskusta kysyi vehkaperän johdolla tuossa hetki sitten reuna alueiden demokratian toteutumisesta ja edelleenkin sanon kuten täällä olen jo useaan otteeseen tänä päivänä eksotesta puhunut että ei tämä maakuntamalli sinällään tätä demokratiaa paranna kyllä siltä osin

esimerkiksi meillä eksotessa niin monet asiat on mennyttä monista päätöksenteossa olevista asioista päätetään kaupunkiyhtiön ja eksoten yhteisissä yhtiöissä jolloin yhtiökokoukset ovat suljettujen ovien sisällä ja tämmöinen avoin demokratia puuttuu

yhtä lailla rahoituksen osalta tällaisissa tilanteissa kun valta on suuremmalla kaupungilla vastuu siitä niin rahoitus

suurimman vallan käyttäjä voi tasoittaa omaa talouttaan määrittelemällä tietoisesti kasvuprosentin liian alhaiseksi tietäen että kasvuprosentit ovat todellisuudessa huomattavasti korkeammat

tä mä vaje joudutaan kattamaan velalla ja kun se siirtyy kuntayhtymän velaksi kaikki osakkaat osallistuvat prosentuaalisesti velan takaisinmaksuun ei siis käyttöperusteisesti ja tämä ei ole kyllä oikeudenmukaista demokratiaa

tämä johtaa pahimmillaan siihen että kunnat joutuvat nostamaan veroprosenttejaan ja johtaa myöskin sitten tilanteen siihen että herkästi mietitään mitkä ovat mahdollisuudet toimia itsenäisenä kuntana

ehkä keskustankin täytyisi miettiä myöskin tätä osaa tässä ehdotuksessaan

tiedämme kaikki että kaikkialla suomessa kipuillaan sosiaalityöntekijöiden ja lastentarhanopettajien puutteessa ja tämä yksittäinen satsaus tuo helpotusta tähän asiaan

opintorahan riittämättömyydestä on esitetty painokkaita mielipiteitä

kysyisin vielä ministeriltä erityisesti opintorahaan liittyen

yksi suurimmista ongelmista toimeentulon osalta ovat perheelliset opiskelijat joilla on alaikäisiä huollettavia

opintoraha ei huomioi elatusvelvollisuuksia ja usein opiskelevat perheelliset joutuvat turvautumaan sosiaaliturvaan mikä tarkoittaa monenmoista paperisotaa

onko tulevassa mahdollisuutta odottaa että perheellisen opiskelijan opintorahassa huomioitaisiin myös elatusvelvollisuus ja näin vältyttäisiin monella luukulla juoksemiselta

arvoisa rouva puhemies

arvoisa ministeri

pitkäjänteisyys on erityisesti liikennepolitiikassa tärkeää ja siksi onkin surullista että tässä keltaisessa kirjassa talousarvioesityksessä ei ole lainkaan viime kaudella liikennepoliittisessa selonteossa päätettyjä joitakin hankkeita joista erityisesti haluaisin kaakkois suomen kannalta mainita tuon luumäkiimatrakaksoisraiteen

täällä on perätty ministeriltä terveisiä ja vastauksia eri puolille suomea ja liityn näiden kyselijöiden joukkoon ja kysyisin

millaista viestiä voimme viedä etelä karjalaan

aivan ensiksi kommentoisin sari sairaanhoitajan tilannetta esitetyllä maakuntamallilla

sari sairaanhoitaja ei silloinkaan olisi oman kotikuntansa palveluksessa vaan kuntayhtymässä toimiva työntekijä olisi kuntayhtymän työntekijänä

sosiaali ja terveydenhuollon järjestämis ja rahoitusvastuu säilytetään hallitusohjelman mukaan kunnilla

tavoitteena on muodostaa riittävän suuria peruskuntia

arvoisat kauden kymmenennen välikysymyksen tekijät hallituskauden aikana on tavoitteena säätää laki joka määrää sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä rahoituksesta kehittämisestä ja valvonnasta

mielestäni se on jopa jo äänestäneiden yli miljoonan suomalaisen halveksuntaa jos nyt vielä vaalirauhan aikana tuodaan esille sellaisia poliittisia päätöksiä joita ei kaikilla äänestäjillä ole ollut käytettävissä äänestysratkaisuaan harkitessaan

arvoisa puhemies

aloitteessa esitän lääkäreiden tutkinnon rinnastamista vaikka hävittäjälentäjän tutkintoon ja siten lääkäreille viiden vuoden palvelusitoumusta julkisessa sairaanhoitoyksikössä

vähimmilläänkin palvelusitoumusta on tarpeen edellyttää edustaja tainion esittämän vuoden verran vaikka mielestäni se on liian vaatimaton avaus ollakseen todellinen apu terveyskeskuksissa olevaan lääkäripulaan

keskustelussa yksityistämisestä ja ulkoistamisesta näitä asioita ei saa sotkea keskenään yrityksiä ja yhteisöjä ei saa sotkea keskenään

täytyy muistaa että kolmas sektori muun muassa seurakunnat tekee loistavaa ja palveluja täydentävää työtä ja sen toimintamahdollisuudet tulee turvata myös jatkossa uudessa sote laissa

kuntauudistus puhuttaa on puhuttanut eduskuntaa tänään ja viimeksi viisi kuukautta sitten keskustan lähes samanlaisen kysymyksen johdosta

siksi kannan suurinta huolta palveluiden saatavuudesta laadusta ja turvaamisesta kohtuullisin kustannuksin

kuntarakenneuudistus voidaan nähdä säästötavoitteena muun muassa hallintoa karsien

toiset tavoittelevat säästöjen sijaan parempia palveluita kustannustehokkaammin eli enemmän jo nyt käytetyllä rahamäärällä

tulevaisuuteen katsominen toimii yhtenä selityksenä kuntarakenneuudistukselle mutta epätasa arvoa joka edellyttää huomiota löytyy kunnistamme jo nyt

vaikka omassa kunnassa kaikki olisi nyt hyvin meidän on kyettävä olemaan ihmisiä toisillemme ja katsomaan oman kuntarajamme toiselle puolelle

surullinen tosiasia on että veroprosentit vaihtelevat voimakkaasti eri kunnissa eikä tarvitse puhua eri puolella suomea olevista kunnista vaan voimme vertailla tässä kysymyksessä ihan naapurikuntiakin

emme voi käpertyä omien kuntarajojen sisäpuolelle unohtaen ympärillä olevat

emme saa kuitenkaan unohtaa että kuntarajat eivät tätä tunnetta tai kotipaikkaa syö

lähtökohtana kuntauudistukselle on että kuntia ei voi jättää yksin ratkomaan ongelmia kuntakentällä

niin paljon kuin eri kysymysten yhteydessä painotamme ennaltaehkäisyn merkitystä niin paljon myös tässä uudistuksessa on kysymys kuntien tulevaisuudesta ja niiden tuleviin kipupisteisiin ennalta puuttumisesta

tulevaisuuden kustannuspaineista ei selvitä pysyttäytymällä entisessä

siirtämällä päätöksiä kasvatamme ongelmien suuruusluokkaa

lapsemme ja vanhuksemme ansaitsevat hyvät ja arvokkaat palvelut

siksi toivon että nyt voisimme unohtaa oppositiohallitus asetelman ja yhdessä valmistella uudistusta niin että saamme siitä mahdollisimman hyvän ja hyvin ihmisiä palvelevan ilman vastakkainasettelua

lapsiköyhyys on mielestäni tämän päivän suurin eriarvoisuutta aiheuttava haitta jolla voi valitettavasti olla suuri vaikutus lapsen tulevaisuuteen

usein kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja huostaan otettujen lasten vanhemmat kärsivät köyhyydestä ja ovat siten vahvasti riippuvaisia sosiaaliturvasta

mielenterveys ja päihdeongelmat heiluttavat perheen tasapainoa

tämä päihdeäitien hoitoon ja kuntoutukseen panostava ohjelma on todistettavasti tuottanut konkreettista tulosta ja sen johdosta on pystytty välttämään lasten huostaanottoja

arvoisa herra puhemies

talousarvioesityksessä annetaan tilannekuva toimintaympäristöstä

toisaalta myös kielteiset ilmiöt leviävät

keskinäisriippuvaisessa maailmassa uudet turvallisuushaasteet korostavat tarvetta laajan turvallisuuden näkökulmalle eri politiikkalohkojen johdonmukaisuudelle sekä kestävän kehityksen periaatteiden huomioon ottamiselle

sta

siitä on vielä paljon matkaa laadulliselle puolelle joka myös kansan syviä rivejä koskettaa ja ehkä jossakin määrin edistäisi myös matkailuelinkeinoa maittemme välillä

haluaisin nostaa esille että meillä on myös lähialueilla selkeitä tarpeita kehitysyhteistyölle jolle on perusteltu tarve jo oman turvallisuutemme ja terveytemme varjelussa

suurin osa tartunnoista on tapahtunut pistovälineiden yhteiskäytön kautta ruiskuhuumeiden käytön yhteydessä mutta myös seksityö on merkittävä tekijä

arvoisa herra puhemies

on erittäin tärkeää että kehitysyhteistyövaroja voidaan kohdentaa myös lähialueyhteistyöhön entistä ponnekkaammin jolloin samalla voidaan ennalta ehkäistä niitä mahdollisia haittoja joita yhä suurempi rajaliikenne itäisen naapurimme kanssa aiheuttaa

tässä varmasti olisi nyt tilaus aivan uudenlaiselle kehitysyhteistyölle suomen eun ja venäjän kesken sekä tässäkin budjettiesityksessä olevien varojen tarkoituksenmukaiselle ja tehokkaalle

rajanylityspaikkojen infrastruktuuri on jäänyt jälkeen nykyisistä tarpeista ja itärajan kahdeksasta kansainvälisestä rajanylityspaikasta kuusi on vielä uudistettava kehyskauden aikana rajatarkastusten sujuvuuden mahdollistamiseksi

lisäksi jo uudistetuille rajanylityspaikoille helsingin satamaan ja helsinki vantaan lentoasemalle on lisättävä rajatarkastajia ja hankittava eu säädösten edellyttämät tarkastuslaitteet ja tietoliikenneinfrastruktuuri

arvoisa herra puhemies

on selvää että viisumivapaus suomen ja venäjän rajalla toisi itärajalle ja koko suomeen lisää rahaa mutta aivan varmasti turvallisuuden kustannuksella

kuulimme tänään sisäministeriltä etteivät kehysten resurssit ole sitä tukevassa kulmassa joten asiasta on tässä vaiheessa asteen verran turhakin keskustella mutta aiheesta lisää

kaakkois suomi on onnistunut kehittämään kaupungeistaan houkuttelevia kehittyviä ja matkailijoita hyvin palvelevia

tämä on lisännyt painetta rajanylityspaikkojen kehittämiseen rajan toimivuuteen vaikuttavien tahojen henkilöstöresurssien tarkasteluun sekä liikenneinfrastruktuurin kehittämisen tarpeeseen

arvoisa herra puhemies